arvoisa puhemies

tämä selonteko on valmisteltu yksinomaan sisäasiainministeriön viranomaistoimintoja koskien

sitten taas seuraavassa vaiheessa valmistellaan sisäministeriön johdolla laaja alainen sisäisen turvallisuuden strategia ja siihen liittyvä toimenpideohjelma

arvoisa puhemies

jo budjettiin on siis erillisrahoitusta normaalibudjetissa olevan päälle lisätty tämän vuoden tapaan oikeusministeriölle oikeuslaitokselle ja verohallinnolle

tästä meillä oli erilainen käsitys

hogan eli maatalouskomissaari eilen totesi käymässämme neuvottelussa puhelimitse että suomi on mukana työ jatkuu ja me haemme yhteistä tulosta hän ymmärtää meidän tilanteemme

tähän strategiatyöhön otetaan sitten paljon laajemmin muut ministeriöt ja myöskin kansalaisjärjestöt kansalaisyhteiskunta mukaan jotta voimme käydä mahdollisimman laajan keskustelun niistä johtopäätöksistä joihin tämä selonteko joka kuvaa olemassa olevaa tilannetta ja uhkia antaa aiheen

ensi viikon neuvottelusta sovimme komissaarin kanssa että se on nimenomaan tilastomiesten ja naisten ja asiantuntijoiden välinen asioiden ja faktojen läpikäynti

eli minä uskon että me pääsemme tässä ihan hyvään kokonaisuuteen ja pystymme resursoimaan ja turvaamaan harmaan talouden ja talousrikosten tutkinnan myös ensi vuonna

keskinäisriippuvuus ja uudet turvallisuusuhat kuten kyberuhat hybridivaikuttaminen sekä ilmastonmuutoksen seuraukset edellyttävät koko yhteiskunnalta uudenlaista varautumista ja valmiutta

maamme sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat keskeisesti muun muassa syrjäytyminen tuloerot työllisyystilanne alkoholi ja päihdepolitiikka taloustilanne ja yhdenvertaisuus

mutta en voi millään tavalla allekirjoittaa sitä edustajan väitettä että suomalaiset virkamiehet ja poliitikot eivät ajaisi aktiivisesti brysselissä maamme asioita ja varsinkin tässä kyseisessä venäjän pakote ja vientikieltokysymyksessä suomi on ollut erittäin aktiivinen

kansallisten toimien lisäksi näihin uhkiin vastaamiseksi tarvitaan tehokkaita ja koordinoituja ratkaisuja eu tasolla

tämä prosessi jatkuu kuten sanoin ja me emme tässä tule antamaan periksi koska tiedämme että ne kriteerit jotka eun kompensaatiotoimiin edellytetään todellisuudessa täyttyvät

on myöskin nähtävissä se että tulevaisuudessa geopoliittinen epävakaus tulee edelleen lisääntymään konfliktit leviävät ja kestävät paljon pidempään

lähi idän ja pohjois afrikan epävakaa tilanne vaikuttaa eurooppaan lisäten turvapaikanhakijoiden määrää sekä laitonta maahantuloa ja turvallisuusuhkia

se peruskysymys mikä meillä oli ongelma on se että komissio aikoo ja on päättänyt kohdentaa toimet tuottajalle ja tähän mennessä suomessa tuottajahinta ei ole laskenut niin paljon

se miksi hallitus tekee tätä uudistusta johtuu siitä että suomalaisten perusterveyspalvelut ja vaikkapa vanhusten palvelut ovat kriisiytymässä ja erittäin vakavassa tilanteessa

kansalaisilla on perusoikeus

kansalaisilla on perusoikeus yhdenvertaisiin laadukkaisiin peruspalveluihin ja se on tämän meidän uudistuksemme ja tekemämme peruslinjauksen perusta ja tavoite

arvoisa puhemies

tässä ei olla kävelemässä perustuslain yli eikä tekemässä mitään mikä ei olisi parlamentarismin mukaista ja olisi perustuslain hengen vastaista mutta me haluamme tietää ja haluamme löytää ne raamit joissa varsinainen sote järjestämislaki tullaan eduskunnalle hallitukselta aikanaan antamaan

sisäministeriön hallinnonalan toimijat ovat osa kansainvälistä turvallisuusyhteisöä ja työskentelevät yhteistyössä valtioiden ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa

he turvasivat meille itsenäisen isänmaan yksilönvapauden ja hyvinvoinnin josta olemme päässeet suomessa yhdessä maailman tasa arvoisimmista ja vauraimmista maista nauttimaan

sitä varten me toivomme perustuslakivaliokunnalta linjausta ja jatkovalmisteluohjeita siitä millaiseksi hallintomalli josta tässä viime kädessä on kysymys voidaan rakentaa

valtion ydintoiminnoilla turvataan yhteiskunnan toimivuus ja yhteiskuntarauha

poliisit rajavartijat hätäkeskuspäivystäjät pelastustoimen henkilöstö ja maahanmuuttohallinnon virkamiehet varmistavat ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä että yhteiskunnan toimivuuden ja yhteiskuntarauhan kannalta välttämättömät turvallisuustehtävät tulevat hoidetuksi

määrärahat ovat kuitenkin olleet rajalliset ja läheskään kaikki halukkaat eivät ole kuntoutukseen päässeet

suomalaisten turvallisuusviranomaisten tehtävät keinovalikoiman lähtökohdat ja oletukset ovat pysyneet pääpiirteittäin muuttumattomina

arvoisa puhemies

julkisen talouden tilasta johtuen sisäisen turvallisuuden supistuvat resurssit haastavat turvallisuusviranomaiset lisääntyvien ja monimutkaistuvien tehtävien kansalaisten odotusten kanssa sekä toimintaympäristön nopean muutoksen kanssa

kuntoutusmäärärahan lisäksi invalidien haitta asterajoja lasketaan käsittelyssä olevalla lakialoitteella jotta aiempaa useampi pääsisi tuetun hoidon piiriin

mutta koska tämä on euroopan unionin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan seurausta että suomalainen maidontuottaja ja tuottajat muillakin aloilla kärsivät on aivan oikein ja meillä on täysi oikeus vaatia myöskin suomalaiselle maidontuottajalle ja muille tuottajille kompensaatiota eusta joka yhteisillä päätöksillä tämän on aiheuttanut

sisäisestä turvallisuudesta vastaavana ministerinä olen pystynyt tukeutumaan virkamiesten ja viranomaisten rautaiseen ammattitaitoon ja osaamiseen

veteraanit ja sankarihaudat kertovat meille isänmaan ja lähimmäisenrakkaudesta uhrautumisesta ja yhteisen edun asettamisesta oman edun edelle

turvapaikanhakijasuman seurauksena maahanmuuttovirastolle myönnettiin huomattavia lisäresursseja hakemusten käsittelyyn päätöksentekoon ja vastaanottoon

meidän on muistettava ja siirrettävä nämä teot erityisenä perintönä sodan kokeneilta sankareilta nuoremmille polville

varsinaisesti olen täällä edelleen sisäministerin roolissa mutta lyhyesti voin todeta että teimme tänään hallituspuolueiden kesken sen arvion että tämä ei nyt vielä mennyt eteenpäin mikä antaa mahdollisuuden tätä asiaa käydä läpi vielä ennen kuin käsittely jatkuu

me olemme tavoitelleet kahden kuukauden siirtymisaikaa positiivisesta päätöksestä kuntaan ja eteenpäin vastaanottokeskuksista

olen tietenkin pahoillani siitä että suomi ei vielä saanut tätä päätöstä suomalaisille tuottajille osoitettavasta kompensaatiosta mutta edustaja kalmari ei tämä asia ole ohi

komissaari hogan eilen totesi aivan yksiselitteisesti että tämä prosessi jatkuu ja neuvottelut jatkuvat ja hän ymmärtää suomalaisten maidontuottajien vaikean tilanteen jonka olemme heille käyneet kertomassa

tässäkin yhteydessä jälleen kerran haastan suomalaisia kuntia ja koko yhteiskuntaa kuntapaikkojen ja sijoituspaikkojen löytämiseksi

me olemme osoittaneet sen että suomalainen maidon hinta on laskenut mutta fakta on se että se tuottajahinta ei ole laskenut niin paljon kuin se on laskenut baltian maissa

on sekä yhteiskunnallisesti että taloudellisesti kestämätöntä pitää oleskeluluvan saanutta henkilöä vastaanottopalveluiden piirissä kun hänen pitäisi siirtyä kuntaan kotoutumaan

eli näin vakavasti ottaen meillä on huippuammattilaisia tekemässä talousrikostutkintaa harmaan talouden torjuntaa ja työtä kehitetään koko ajan

siellä kun on kylmä kapitalistinen järjestelmä niin siellä samana päivänä balteissa kun vientikielto tuli voimaan laskettiin tuottajalle maksettavaa hintaa

toinen iso kysymys on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt

kiitos maa ja metsätalousvaliokunnalle kovasta työnteosta haastavan lain parissa ja myös lausunnonantovaliokunnille perustuslakivaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle

me kehitämme tätä normaaliin tapaan ja pyrimme nyt turvaamaan kaikin tavoin sen tärkeän resurssin mitä tähän työhön tarvitaan ja normaalitavalla lainsäädäntöä ja toimintatapoja kehittämällä haemme uusia keinoja harmaan talouden ja talousrikollisuuden kitkemiseksi

tähän asiaan on laajalti varauduttu erityisesti poliisin johdolla koska poliisi on vastuullinen viranomainen

nyt tällä hetkellä ne tappiot ovat osuuskunnan sisällä ja se näkyy valitettavasti muun muassa valion eilen ilmoittamina erittäin ikävinä irtisanomisina

kuten tästä esittelystä kävi ilmi tämä ei ole todellakaan ollut helppo laki koota ja tehdä koska kalaan kalastukseen liittyy erittäin paljon erilaisia tulokulmia ja ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua jolla kaikki nämä intressit saataisiin yhdistettyä

neuvottelemme palautussopimuksia tuemme vapaaehtoista paluuta mutta myöskin varaudumme siihen uhkaan että suomeen mahdollisesti pyrkii jäämään henkilöitä jotka ovat saaneet kielteisen oleskelulupapäätöksen ja joilla ei ole oikeutta olla ja jotka jäävät niin sanotusti paperittomina maan alle yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

ihmiset mieltävät helposti että poliisi on se jonka toiminnalla yksin syntyy suomen yleinen järjestys ja turvallisuus tai se miten paljon rikoksia meillä tapahtuu

lähtökohtana voisi todeta sen että kun eri intressejä on runsaasti silloin on yksinkertaisinta valita puolekseen se että sijoittuu kalojen puolelle

tämä kalastuslaki pitää sisällään yhden suuren periaatteellisen muutoksen kulttuurinmuutoksen suomalaisessa kalapolitiikassa

nyt valmistuneessa sisäisen turvallisuuden selonteossa tähän ristiriitaan on pureuduttu tiukasti

tähän mennessä me olemme säädelleet suomessa kalastusta nyt me lähdemme siitä että me hoidamme kalakantoja pyrimme vahvistamaan kalakantoja suomen eri vesistöissä luomaan edellytyksiä niiden luontaiselle lisääntymiselle ja siltä pohjalta ja kalakantojen ehdoilla säädellään kalastusta eri alueilla mahdollisimman joustavasti

poliisilla on mittava määrä lakisääteisiä tehtäviä

arvoisa puhemies

niistä keskeiset ovat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen

hallitus on käynnistänyt lainsäädännön uudistushankkeen ja sitä varten ollaan perustamassa eduskunnassa eduskuntaryhmien toimesta parlamentaarinen työryhmä

yhteiskunta ei myöskään ole ottanut kantaa siihen mitä rikoksia poliisin tulisi ensisijaisesti estää ja selvittää

kun saimme tiedon ja maaseutuviraston oman arvion siitä että nämä lykkääntyvät niin ilmoitimme heti että tämä ei meille käy vaan on pystyttävä parempaan

tässä on erittäin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä eduskunnan kanssa parlamentaarisesti jotta me pystyisimme tämän kansallisesti erittäin tärkeän lakihankkeen viemään mahdollisimman nopeasti pikaisellakin aikataululla läpi

tämä kuitenkin edellyttää järjestelmän ja lainsäädännön kehittämistä ja selonteossa esitetäänkin että tällainen avoin julkinen menettely poliisitoiminnan kohdistamiselle otetaan käyttöön

se vaatii sen että me pystymme yhdistämään kansallisen turvallisuuden edellyttämät toimet ja huolehtimaan kansalaisten perusoikeuksista yksilön suojasta ja viestisuojasta

tämä on iso ja tärkeä uudistus niiden satojentuhansien suomalaisten kannalta jotka kalastusta harjoittavat

ensinnäkin valta päättää vesien kalakantojen hoidosta alueilla ei ole siirtymässä ely keskuksille

on totta että suomalainen maahanmuuttopolitiikka on muuttunut viimeisen vajaan vuoden aikana

valta on ja pysyy kalatalousalueilla

suuri muutos lähtee liikkeelle siitä että euroopan mittakaavalla ja laajemmallakin mittakaavalla maahanmuuton tilanne pakolaisuuden tilanne ja sen ilmiöt muuttuivat radikaalisti noin vuosi sitten

sen keskeinen elementti on paikallisesti laadittavat hoitosuunnitelmat jotka perustuvat parhaaseen tietoon kalakannoista vesistöjen tiloista sekä kalastuspaineesta paikallisesti

suuriin poliisin kohtaamiin haasteisiin turvallisuusympäristössä ja tehtävissä hallitus pyrkii vastaamaan pysäyttämällä poliisien määrän vähenemisen

tätä määritellään lainsäädännöllä ja tulevalla asetuksella jotka luovat raamit sille paikallisten hoitosuunnitelmien tekemiselle

mutta koska viranomaisvaltaa ei voitu antaa näille kalatalousalueille perustuslain mukaisesti alin viranomainen on silloin ely keskus mutta näen että tässä pitää nyt uuden lain myötä löytää kumppanuus paikallisten kalatalousalueiden ja ely keskusten välille jolloin nämä valmistellaan paikallisesti mutta vahvistetaan yhteisymmärryksessä ja neuvotellen

tämä ei ole pelkästään stx finlandin ongelma vaan myöskin emoyhtiön ongelmat koreassa kumuloituvat aina tänne asti jolloin tämä rahoituspohja ei ole sellaisissa kantimissa että tilauksia voitaisiin hakea ja niihin voitaisiin rakentaa sellaiset rahoituspaketit että ne olisivat kunnossa

verrattuna euroopan väkilukuun se ei välttämättä ole niin suuri mutta jos tuo maahantulo eurooppaan tulo on hallitsematonta ja tulee laittomia reittejä ja salakuljettajien järjestämänä se on ongelma tilanne ei ole hallinnassa

poliisin koulutusmäärät pyritään suhteuttamaan vastaamaan tätä määrää poliiseja kun huomioidaan eläke ja muun poistuman vaikutus kokonaisuuteen

nyt olisi ensiarvoisen tärkeää että tämä omistajuuskysymys saataisiin ratkeamaan ja mielestäni ministeri vapaavuori on ottanut siinä järkevän linjan että valtio ei voi olla se päätoimija mutta jos markkinoilta löytyy se toimija joka voi kantaa päävastuun niin valtio voisi lähteä mukaan

siitä on seurannut erilaisia haasteita ja ongelmia euroopassa euroopan maiden välillä ja myös meillä suomessa suomalaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä turvapaikanhakijoiden keskinäisissä väleissä ja monenlaisia haasteita itse meidän järjestelmämme kestävyydessä sekä suomalaisen järjestelmän että eurooppalaisen järjestelmän

mutta on selvää että kun kalat eivät tunne kalavesien omistuksen rajoja meidän täytyy tässä lähestyä tätä nimenomaan kalakantojen ja laajempien vesistöjen kautta

arvoisa herra puhemies